niidenkin maiden lainakorot romahtivat joiden ei pitänyt

ymmärtääkseni ei

suuryritysten investoinneissa ei oikeastaan missään ei edes parhaan tukialueen alueilla euroopan unionin alueella julkinen investointituki ole sallittua

ajatus tässä on siitä että valtiovallalla on ei vain asuntopoliittisin perustein vaan muilla politiikkalohkoilla tässä tapauksessa aluekehitystoimenpiteillä alueellisella elinkeinopolitiikalla velvollisuus huolehtia niin pitkälle kuin suinkin mahdollista niistä mahdollisuuksista että se pihtiputaalainen yrittäjä voisi saada työtä sieltä omalta kotiseudultaan

arvoisa puhemies

en usko että näin olisi

varmaan kannattaa kaikkien ministeriöiden omat menettelytapansa perata läpi juuri tällä periaatteella että kun kerran normi on yksiselitteisen selvä niin sen jälkeen sen kansallista sovellusta toteutetaan sillä tavalla jolla myöskin selvitään eun kanssa

minusta on korkein aika kysyä vihreiltä

tämän kulkureitin hyväksymiseen tässä hankkeessa nyt kyseessä olevassa hankkeessa tarvitaan kuitenkin rantavaltion hyväksyminen

tämä kysymys on loppuun käsiteltynä ja suullinen kyselytunti on päättänyt siirtää oileristyksen muihin asioihin ja toivoisi nyt että ne jotka eivät aio jäädä täysistuntoa jatkamaan poistuisivat sitten tyylikkään ripeästi saalista jota seuraa puu ja

siinä pärjäsivät sekä saksa että velkamaat

mutta sitten täytyy sanoa että kaiken maailman ongelmilla niin kuin nyt niillä ongelmilla tämän ydinvoimakysymyspöydän kattamisesta joku raja pitäisi olla millä tavalla tämä ydinvoimaratkaisu heikentää niitten biodiesellaitosten toteutumista suomessa

arvoisa puhemies

ehkä myöhemmässä puheenvuorossa vähän pohdiskelen sitä onko niin todellakin että ne julkiset investoinnit ovat juuri nyt se tärkein vai onko tärkeysjärjestys joku toinen

minä hivenen ihmettelen missä tällaisia investointeja on tapahtunut jos investointeihin on tullut näin suuret tukiprosentit mitkä tässä kysymyksessä mainittiin ja mitä eilisissä uutisissa joissakin on kerrottu

ne jotka tarvitsevat mäntyöljyä raaka aineena muuhun kuin tällaisen nestemäisen polttoaineen tuottamiseen muun muassa maaliteollisuus tai jotkut kasvorasvat ja tämäntapaiset tuotteet niin näiden tuotteitten valmistajat kokevat että mäntyöljyä ei saisi käyttää bionesteitten valmistamiseen vaan tämä raaka aine pitäisi ikään kuin pyhittää nyt sitten näille äsken sanotuille tuotteille

kriisimaiden kilpailukyky siinä kuitenkin meni ja talous sukelsi

rantavaltiolla on lisäksi täydet oikeudet siis rantavaltiolla elikkä suomella vyöhykkeen luonnonvarojen hyödyntämiseen jos sellaisia tuolta alueelta löytyy

ensinnäkin kaivosala on suomessa hyvässä vahvassa kasvussa

tähän liittyy myöskin se kysymys tietyllä tavalla valmistetaanko meillä ydinsähköä muiden tarpeisiin ja kannammeko täällä sen jätteen ja siihen liittyvät riskit kaikkinensa

korkeintaan neljännes siitä sähkön lisätuotannon tarpeesta mikä meillä edessä on pystytään tyydyttämään suomalaisella biomassalla

tämä kysymys on loppuunkäsitelty kyselytunti

monesta syystä on syntynyt hivenen uusi tilanne

minua pilkattiin siitä että ryhdyin tällaisiin toimenpiteisiin

hallituksella se tärkeysjärjestys on joku toinen elikkä varmistaa se että kun ne pyörät nyt vielä pyörivät jotka uhkaavat pysähtyä mistä uhkaa tulla satojatuhansia työttömiä niitten pysähtyminen voitaisiin estää

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

olen tavattoman tyytyväinen arvoisa puhemies että salin eri puolilta nyt osoitetaan ymmärtämystä tälle

jo muutama vuosikymmen sitten luultiin että suomen maaperästä löytyvät erilaiset mineraalit ja malmit olisi suurin piirtein kartoitettu eikä niiden taloudellisen hyödyntämisen tiellä mitään suuria uusia mahdollisuuksia olisi enää näköpiirissä

nyt minun täytyy kyllä sanoa että minä kyllä luotan erittäin vahvasti siihen että siellä mainitsemallanne maaseudulla olevat ihmiset ja niiden soiden omistajat ja ylipäänsä niiden alueiden kehityksestä huolta kantavat luottavat siihen että pekkarinen kun nyt minun nimeni mainitsitte ja tämä hallitus kyllä hoitavat heidän asiansa sen että myös heidän luonnonvaraansa turvetta käytetään energian raaka aineena ja sen että se maa nämä turvealueet taataan riittävänä siihen tuotantoon mitä tässä maassa tulevaisuudessa on loppuun käsitelty ja kyselytunti jo päättyneen

todettakoon että esityksestä erillisenä on tulossa voimaan perintälainsäädännön muutos joka osaltaan parantaa velallisen asemaa kohtuullistamalla perintäkustannuksia

suomikin oli valmis ensiapuun mutta vain ensiapuun ja siihenkin tiukalla sopeuttamisohjelmalla ensin kreikan irlannin ja portugalin kohdalla

suostumusratkaisua varten valtioneuvostolla tulee olla käytettävissään ratkaisun hyötyjen ja haittojen punnitsemiseksi riittävä selvitys kaikista lain tarkoittamista päätöksentekoon vaikuttavista seikoista

ja kun vielä hallitus nyt vie niin kuin toivon tätä linjaa eteenpäin niin me pääsemme kohtuullisuuteen myös näitten eläkeherrojen kohdalla näitten varman ja ilmarisen johtajien jotka saavat monta kertaa enemmän palkkaa kuin joidenkin toisten eläkeyhtiöitten johtajat

tuontapaiset tukiprosentit eivät ole euroopan unionin valtiontukisäädösten mukaisia tuon tapaiset tukiprosentti

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu edustaja tuppurainen l p i e j

arvoisa puhemies

mitä vielä tulee siihen saarijärveläiseen esimerkkiini minä toivon että edustaja männistön puheenvuoro ei olisi viesti niille saarijärveläisille kokoomuslaisillekaan siellä jotka ovat aktiivisesti tässä hankkeessa mukana

tehnyt

tämä kysymys on loppuun käsitelty

lähinnä geologisen tutkimuksen ja malminetsinnän kaikkinaisten teknologisten mahdollisuuksien ja edellytysten kohentumisen seurauksena on saatettu todella löytää suomen maaperästä paljon uusia mahdollisuuksia niin että tällä hetkellä ensinnäkin suomessa malminetsintää tekevät oikeastaan kaikki maailman suuret ja merkittävät kaivosyhtiöt

pikaluottojen aiheuttamista velkaongelmista ei ole kerätty systemaattista tilastoaineistoa mutta valiokunnan useista lähteistä keräämät tiedot antavat kuitenkin yhdensuuntaisen kuvan ongelmien lisääntymisestä

pyydän että keskustelut sikäli kun niitä on edustajien keskinäisiä sellaisia käytäisiin tämän salin ulkopuolella

he myös yön kyselytunti on petr v

tällaisia seikkoja hankkeen kannalta tärkeitä seikkoja ovat sen vaikutus ympäristöön meriturvallisuuteen suorat ja välilliset vaikutukset alueen talouteen vaikutukset alueen energiahuoltoon sekä myös sen vaikutukset tietystikin kansalliseen turvallisuuteen

oikea ratkaisu olisi ollut niin kuin silloin sanoimme maan ajautuminen aitoon velkasaneeraukseen ja ulos eurosta

tynkkynen te tiedätte että me tulemme olemaan ensimmäinen maa euroopan unionissa jonka konkreettien lakien perusteluihin on kirjattu kuinka paljon tästä ja tästä uusiutuvasta energiaraaka aineesta on tarkoitus tuottaa energiaa ja me myöskin resursoimme ne lain vaateet ja säädökset hyvin tarkasti meillä lainsäädännöllä

vanhasen ykköshallituksen aikaan jos oikein muistan voi olla yhden vuoden virhe muistan ainoastaan yhden sellaisen vuoden jona vuonna veroratkaisut tehtiin näin painotettuna

kymmenillä prosenteilla te leikkaatte

pikaluotot ovat yksinomaisena tai osasyynä huomattavasti luotto osuuttaan suuremmassa määrässä perintään joutuneita asioita

arvoisa puhemies

asia

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä olleessa kansalaisaloitteessa ehdotetaan että terveydenhuollon henkilökunnalla olisi oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä ellei naisen henki ole vaarassa

se on vielä kaksinkertainen siellä

tämän tyyppiset seikat ovat puntarissa silloin kun arvioidaan näitä haittoja ja hyötyjä mitä tästä hankkeesta seuraa

se mitä nuorten yhteiskuntatakuu tuo erittäin suuressa osassa suomea on verrattomasti paljon vähemmän kuin se mitä nämä ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen vastaavat leikkaukset käytännössä merkitsevät

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kreikka ja muut velkamaat päätettiin pitää eurossa hinnalla millä hyvänsä

mutta yhtä kaikki uskon että tämän direktiivin suomessa hyväksyttävän lain jälkeenkin se suomalainen teollisuus joka tarvitsee bionesteitten valmistamisen lisäksi mäntyöljyä raaka aineekseen saa maailmalta kyllä tuota raaka ainetta ihan riittävästi niihin tarpeisiin mitä tarvetta noilla muillakin kuin nestemäisten polttoaineitten valmistamisen aloilla on

muualta todellakin suomeen tullaan malminetsintään ja lisäksi malminetsintä täällä suomessa toki merkitsee myöskin suomalaisten resurssien kiinnittymistä tähän tärkeään toimintaan

arvioitavana ovat lisäksi putkihankkeen mahdolliset vaikutukset talousvyöhykealueen mahdolliseen kansalliseen hyödyntämiseen siis siihen onko tuolla alueella jotain sellaista taloudellisesti hyödynnettävää vaikkapa maakaasua taikka kultaa tai jotain vastaavaa

mitä vielä tulee aivan viimeisenä sitten siihen kysymykseen siitä määrästä meillähän kaiken kaikkinensa koko tässä kokonaisuudessa mikä uusiutuvaan liittyy ja mikä liittyy sitten ydinvoimaan tarkoituksena vielä kertaalleen on ajaa radikaalisti hiiltä alas täällä etelä suomessa sitä nimenomaan käytetään tavattoman paljon erittäin radikaalisti ajaa hiiltä alas

asia

arvoisa puhemies

näiden toimien ansiosta meillä on myöskin syntynyt uutta kaivostoimintaa

erittäin paljon suurempia ovat ne leikkaukset kuin on se anti mikä toisaalta tulee

vaikka vuosikorko ei parhaalla mahdollisella tavalla kuvaakaan normaalitilanteessa lyhytaikaiseksi luotoksi tarkoitetun pikalainan kulurasitetta antaa se kuvan siitä miten ylivelkaantumistilanteessa kuluista koituva rasite nopeasti moninkertaistaa otetun lainamäärän ja tämähän se varsinainen ongelma tässä kaikessa on

nämä oikeudet koskisivat myös kyseisten alojen opiskelijoita

arvoisat edustajat jos poistutte salista sen verran fiksusti että ei häiritä puhujaa

asia

edustaja zyskowicz tietää sen suuren joukon tiedemiehiä jotka kirjoittivat voimakkaan manifestin jossa ja jolla ne edellyttivät tämänsuuntaisia toimia jo kauan aikaa sitten

lähetekeskustelua varten esitellään taideristykseen neljässä asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

onko siellä jotain sellaista taloudellisesti hyödynnettävää jonka hyödyntäminen estyy tai vaikeutuu silloin jos tuo lupa suostumus myönnettäisiin

kannattaa myös muistaa se että suomeen on syntymässä merkittäviä referenssilaitoksia nimenomaan tästä raaka aineesta biodieseliä valmistaville markkinoille

arvoisa puhemies

vielä muistutan että vaikka suomen metsien kokovuotuinen käyttö siis myös se mitä metsäteollisuudessa tällä hetkellä käytetään tehtäisiin energiaksi niin se riittäisi turvaamaan suurin piirtein puolet meidän suomen kokonaisenergian kysynnästä

sosiaali ja terveysvaliokunta on kuullut tämän kansalaisaloitteen pohjalta asian käsittelyn yhteydessä asiantuntijoita ja vastaanottanut kirjallisia lausuntoja eri tahoilta

toisekseen on myöskin avattu tuolla sotkamossa talvivaaran kaivos joka on omassa lajissaan euroopan suurin nikkelikaivos

nyt on puheenvuoro edustaja tuppuraisella

mitä tulee sitten erityisesti alueperusteisiin rahoihin ja aluepoliittiseen yritysrahoitukseen minusta olisi aika erikoista että emme käyttäisi rahaa jonka me lähetämme brysseliin jonka sieltä periaatteessa saamme tänne suomeen yritystoiminnan tarpeisiin suomalaisten yritysten suorituskunnon parantamiseen nimenomaan kehitysalueilla

sillä että kreikan tapauksessa sijoittajat olisivat joutuneet kärsimään ihan oikein sen mittaiset vastuut mitä niille kuuluu sillä että kreikka olisi pantu ulos se olisi aloittanut uuden elämän siltä tasolta mille tasolle sen elämisen taso sen työn tekemisen perusteella kuuluu olisi voitu ainakin osa padota siitä ongelmatiikasta joka nyt on siirtynyt maasta toiseen rajojen yli tullut italiaan ja on siellä mittaluokaltaan ihan jotain muuta kuin kreikan kohdalla

lappeenrantaan on valmistumassa iso tuotantolaitos joka on maailman mitassa teknologialtaan ja monella muullakin mittarilla mitaten merkittävä ja sillä on myöskin tällaista uskon näin monistettavuutta maailmalle vähän muuallekin

jatketaan käy siis

valiokunta järjesti myös lokakuussa julkisen kuulemistilaisuuden jossa kuultavina olivat aloitteen tekijöiden edustajat sekä sosiaali ja terveysministeriö ja myös valtakunnan sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta etene

ratkaisun valmistelua varten työ ja elinkeinoministeriö on pyytänyt asianomaisilta tahoilta lausunnot hakemuksesta ja siitä tehdystä yva lausunnosta

nämä työllistävät nyt jo satoja ihmisiä välittömästi ja välillisesti kuljetuslogistiikka kaikki muu huomioon ottaen erittäin merkittävä on niiden rooli myöskin työllisyyden kannalta

arvoisa puhemies

siihen liittyy siis paitsi uusiutuvan polttoaineen kannalta hyvä pyrkimys myöskin alan teknologian kannalta ihan hyvä pyrkimys

ne ja yhteysviranomaisen lausunto on nyttemmin saatu yhteysviranomaisena toimii tässä uudenmaan ympäristökeskus

arvoisa puhemies

päätökset on tehty sekä pampalon kaivoksesta lähinnä kultaa että myöskin sitten kevitsan kaivoksesta

valiokunnan mietinnössä todetaan että eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen määrittely lainsäädännössä on hyvin vaikeaa ja sen soveltamiseen yksilöllisten näkemysten mukaisesti esimerkiksi virkavastuulla suoritettavissa tehtävissä liittyy useita käytännön ongelmia

tämäntapaisilla perusteilla näin omin sanoin esitettynä valiokunta on päätynyt tässä asiassa puoltamaan hallituksen esitystä ja kirjannut mietintöön yhtä ja toista sellaista jonka tarkempi esittely nyt sattuneesta syystä ajanpuutteen vuoksi jää tässä yhteydessä tekemättä

jos olisi jaettu kriisin hoitovastuut oikeudenmukaisesti sen mukaan minkä verran eri maista on sijoitettu kriisimaihin saksan ja ranskan vastuut olisivat moninkertaiset ja vastaavasti suomen merkittävästi pienemmät kuin miksi ne nyt uhkaavat muodostua

tällä tavalla ajatellen me olemme jo pitkään olleet sitä mieltä että tässä olisi pitänyt toimia aikaisemmin eikä roikuttaa kreikkaa mukana olen monta kertaa käyttänyt sanaa roikuttaa

yhteysviranomainen on siis tehnyt arvion siitä mitä tämä tehty yva oikein niin kuin näitten äsken sanottujen intressien näkökulmalta pitää sisällään ja tämä yhteysviranomaisenkin lausunto on siis tällä hetkellä jo meidän käytössämme

aivan viimeinen kommentti sitten

nämä kaikki kaivoshankkeet tässä mainitsemani ovat joko lapin tai itä suomen maakuntien alueille sijoittuvia

tässä ei ole kysymys edustaja tuppurainen siitä kun edellytetään että valvotaan miten näitä käytetään että olisi jotenkin ikään kuin väärin yrittää valvoa että se on oikeudenmukaista

tässä mielessä myöskin niiden työllistämiskohteet sattuvat alueille jotka perinteisen katsannon ja myöskin tämän päivän katsannon mukaan noita työllistämiskohteita hyvin kyllä sitten ja perustellusta syystä tarvitsevatkin

vaikka aloitteessa käsitellään vain vakaumuksen merkitystä raskauden keskeyttämisiin liittyen on lainsäädäntöä harkittaessa otettava huomioon sen mahdolliset vaikutukset myös muissa asioissa

sen puheenvuoron jälkeen käydään sitten näköjään ulkoministerin lyhyempi puheenvuoro ja sitten vasta käydään debatti

kyllä sen pitää olla oikeudenmukaista